kannatan hyvin lämpimästi sen toteuttamista ja sitä että lakialoite saa hyvin laajaa kannatusta myös muiden puolueiden kuin keskustan osalta ja että valiokuntakäsittelyssä se etenee aina siihen pisteeseen että täällä salissa voimme sen sitten hyväksyä

haluan nostaa niistä esiin pari

opetus ja tutkimuskäyttö ja sen dekriminalisointi eli opetuskäytön mahdollistaminen ja helpottaminen on tarpeen

kun puhutaan lapsiperheistä niin heillehän tämä on kaikista kohtuuttominta koska he tarvitsevat myös suuremman auton silloin

ja jos puhutaan suuremmasta perheestä niin nämä ovat tuhansia euroja nämä vaikutukset jotka silloin tulevat eteen

paperimateriaali tulee vuosien saatossa poistumaan joka tapauksessa ja digitaalisen oppimateriaalin hyödyntäminen ja luominen on saatava nosteeseen

siinä mielessä kohtuullisuutta toivoisi tähänkin esitykseen ja varsinkin tästä tehtävään päätökseen sillä täytyy realistisesti ottaa huomioon mitkä vaikutukset itse kullekin tässä yhteiskunnassa tulee olemaan

oppimateriaalin kriteeristön täyttävän digitaalisen sisällön tuottamiseen on panostettava ja luotava yleisiä tulevaisuuteen suuntaavia laajoja käytänteitä

opettajakoulutuksessa ja peruskoulun opetussuunnitelmassa on panostettava lähdekritiikin ymmärtämiseen ja niin opettajan kuin oppilaan vastuuseen niin ikään

mitä näitä esimerkkejä on että youtube videoita ei periaatteessa voisi oppitunnilla näyttää se on kyllä asia johon pitäisi sellaista maalaisjärkeä saada

tämä verkkotallennus se minkä haluan toisena asiana nostaa esiin omaan käyttöön tallentaminen on tallentamista riippumatta sen laitteen sijainnista

mikäli mahdollista sijainnin turvallisuutta tulee parantaa siten ettei se ole muiden kuin käyttöoikeuden omaavien käytettävissä

harkitsen äänestysten yhteydessä mitä näistä pykälistä mahdollisesti kannatan

herra puhemies

edustaja östman muistutti valtionvelasta ja siitä että on huolehdittava että se saadaan kääntymään laskuun ja että velkaa saadaan lyhennettyä

minun mielestäni tässä ollaan vähän vääränsuuntaisella tiellä siinä mielessä että nyt ainoastaan nostetaan kulutusverotuksia ja nostetaan veroja jotka haittaavat yritystoimintaa monella lailla ja unohdetaan ne kasvueväät joita meillä olisi saatavissa

sieltä tulee kuljetusyrittäjiä tänne jotka tekevät halvemmilla hinnoilla menevät takaisin sitten rajan taakse tuomatta verotuloja tänne ja vievät vielä työtä meidän kotimaisilta yrittäjiltämme

jos kiristetään turpeen verotusta ja ylipäätään hankaloitetaan omaa energiatuotantoamme meille tuodaan kivihiiltä jälleen jäävät sitten ne eurot sinne ulkomaille ja se tuo meille haittaa eikä sitä kasvua

onhan tässä toki riskejä olemassa nimenomaan sen suhteen tehdäänkö turhaa huoltotyötä ja niin edelleen

siinä on otettu huomioon kasvueväitä meidän luonnonvarojemme kestävää käyttöä ja hyödyntämistä sekä ennen kaikkea sitä maaseudun elinvoimaisuuden parantamista

sen lisäksi että meillä on nämä meidän esityksessämme myös hieman vähemmän otettaisiin sitä valtionvelkaa kuin mitä hallitus tässä nykyisessä esityksessään tekee

no kuluttajan oikeudet toteutuvat kyllä varmasti ainakin pienillä paikkakunnilla

siellä ei ole yrittäjillä kyllä varaa koijata kahta kertaa asiakasta joten uskon että siltä osin tämä kyllä tulee toteutumaan

mutta kun täällä on ministeri paikalla niin kysyisin onko ministeriö kuinka valmistellut sitä että aiotaanko tämän lain etenemistä sen täytäntöönpanon jälkeen seurata

arvoisa herra puhemies

arvoisa rouva puhemies

tänä vaikeana aikana kun turvapaikanhakijoita on vyörynyt tänne eurooppaan ja meille suomeenkin tämän massan mukana on tullut myös ääriajatteluun liittyviä henkilöitä henkilöitä joilla on joitain kytköksiä terrorismiin

jos jotain olisin toivonut tältä viime päivien ajalta niin sitä että te vasemmisto oppositio olisitte vaikuttaneet teidän vahvoihin etujärjestöihinne pääasiassa nyt akthen että yhteiskuntasopimus oltaisiin saatu aikaan

suomessa on viime viikolla myös pidätetty kaksi henkilöä ja nämä ovat tietysti vakavia asioita mutta tämä osoittaa sen että meillä hyvin suomen viranomaiset toimivat ja tunnistavat näitä

nyt joudutaan sitten tekemään leikkauksia ja hakemaan ne säästöt muualta

en voi kyllä ymmärtää sitä minkä takia yhtä ammattiryhmää täytyy nyt kurittaa niin paljon eri keinoilla kuin maataloudelle tällä hetkellä tehdään

kuinka nyt tähän asiaan on kerta kaikkiaan varauduttu ja kuinka me pystymme tähän entistä paremmin puuttumaan ja löytämään nämä henkilöt

pystymmekö me palauttamaan nämä henkilöt jotka rikoksiin ovat syyllistyneet

luopumistukijärjestelmää heikennetään lomituksesta leikataan ja maatalousyrittäjien eläkkeiden valtionosuuksistakin leikataan

sen lisäksi sitten kun katsotaan mitä yleisiä näkymiä on edelleenkin kaupan ja tuottajien välinen suhde on todella epäsuhtainen

tästä hyvänä osoituksenahan oli muun muassa tämä kampanja jossa tuottajat myivät tuotteita alkutuottajan hintaan

rakennuslupien hinnat ovat erittäin korkeita jos esimerkiksi investoidaan uusiin navettoihin ja sen lisäksi vielä se että näitä lupia saadaan on erittäin suuren työn takana

arvoisa puhemies

nyt sitten vielä suurena uhkana jatkossa on todella huomenna selviävä asia

suomi aikoo vastata myönteisesti islannin tiedusteluun

hyvää keskustelua tästä asiasta on käyty ja se on ainakin tullut nyt selväksi että halua kehittää tätä asiaa eteenpäin tästä salista löytyy ja tämä lakiesitys nyt vie sitä osaltaan oikeaan suuntaan tämän ammattimaisen veneliikenteen osalta

osallistumisen toteutuminen vaatii vielä naton neuvoston hyväksyntää sekä suomessa kansallista päätöksentekoa joka tehdään eduskunnan myötävaikutuksella siinä vaiheessa kun meillä on kaikki tarpeelliset osallistumisen sisältöä koskevat tiedot

jos tämä toteutuu niin erittäin monessa osassa suomea tullaan tilojen laajentamisten kohdalla hyvin vaikeaan asemaan

mutta joka keväthän aina päästään näitä viisaasti vesillä kampanjoita seuraamaan niin television mainonnasta kuin monesta muustakin mainonnasta ja kyllä eduskunnan täytyy minun mielestäni se vahva signaali tuoda esiin että jos otat niin sitten et siihen ruoriin tartu ja sen vuoksi minun mielestäni paras signaali siinä nyt olisi että tämä edustaja hirvisaaren tekemä esitys tulisi lopulliseksi päätökseksi

käytännössä tilat asetetaan eri puolilla suomea eriarvoiseen asemaan riippuen siitä missä näitä turvepohjaisia maita on ja muun muassa yksi näistä alueista on etelä pohjanmaalla

eli pääministeri oli valmis osallistumaan kaikkeen täyteen toimintaan jopa aseistetuilla koneilla

ilman opposition voimakasta reagoimista ilman suomalaista lainsäädäntöä lopuksi vielä ilman naton pääsihteerin väliintuloa näin olisi todellakin tapahtunut

nyt tässä tehdyssä esityksessä esitetään korkotuen alennusta ja se ei ole kyllä perusteltua

jos vedotaan tähän matalaan korkotasoon mikä tällä hetkellä on ei ole ollenkaan sanottua etteikö se jopa lähitulevaisuudessa voi nousta ja sen takia aiheutetaan jälleen lisää epävakautta maatalousyrittäjien suuntaan

mutta mikäli näin ei tapahdu on kuitenkin tärkeää että tämä asia etenee ja jos ei muuta kautta niin viimeistään seuraavan hallituksen hallitusohjelman tulee ottaa huomioon myös vesiturvallisuus ja vesiliikenneturvallisuus

sen vuoksi päättämänsä ja esitykseen e e

nyt tarvittaisiin nimenomaan pitkäkestoisia ratkaisuja tarvitaan sitä vakautta tarvitaan sitä varmuutta siihen maatalousyrittäjien tulevaisuuteen ja nimenomaan siihen että kun näitä investointeja tehdään niin ne ovat pitkäkestoisia ratkaisuja jotka tähtäävät useita vuosikymmeniä eteenpäin

mutta varmasti sitten tässä lopullisessa äänestyksessä nähdään eduskunnan lopullinen kanta siihen mitä itse kukin tästä asiasta ajattelee

sen takia tämmöisillä esityksillä ei pidä heikentää myöskään näitten investointien toteuttamista ja niitä kustannuksia mitä siitä tulee

muun muassa maatalouden kohdalta on linjattu erittäin hyvinkin tietyiltä osin mutta kyllä tämä minun mielestäni järjetön tilanne on että hallitus toimii jatkuvasti omaa hallitusohjelmaansa vastaan

muun muassa tähän nuorten viljelijöiden asemaan ja aktiivitilojen kannattavuuden kehittämiseen on hallitusohjelmassa linjattu että tarvittaviin toimenpiteisiin ja turvaaviin toimenpiteisiin ryhdytään että tätä kannattavuuskehitystä pystytään turvaamaan mutta ainakin toistaiseksi kaikki esitykset ovat olleet päinvastaisia

toivoisin kyllä että näissä nyt hallitus kääntäisi oman suuntansa ja lähtisi toteuttamaan parempaa maatalouspolitiikkaa sillä maataloudessa kumminkin se suomen selkäranka pitkällä tähtäimellä on kun tiedetään mikä taloudellinen tilanne maailmallakin on

kiitän kyllä edustaja wallinia tuosta erinomaisesta puheenvuorosta hallituspuolueen kansanedustajana

hän toi erittäin hyvin nämä meidän pohjanmaan ja etelä pohjanmaan alueen ongelmat tämän lakiesityksen suhteen heti esiin

herra puhemies

kokonaisuudessaan nämä leikkaukset tällä vaalikaudella sekä puolustusvoimauudistus ovat kyllä olleet melko raju muutos

arvoisa puhemies

on hyvä että edes joku puolueista kantaa vastuuta myös maataloudesta ja maaseudusta koska hallituksen riveistä ei näytä yhtään puoluetta sitä nyt tällä hetkellä tekevän

meillä on siis paljon potentiaalia mahdollisuuksia metsästä eri muotoihin kehittää niin metsäteollisuuden puolelle kuin sitten myös energiantuotannon puolelle

me olemme realistisia siinä että tuloja on saatava

meillä oli sen takia siinä esityksenä että yleistä arvonlisäverokantaa nostetaan jotta voidaan ruuan arvonlisäveroa sitten laskea ja pitää muun muassa tämä lehtien arvonlisävero nollaverokannassa

miksi hallitus ei voi suoraan esittää kun tiedostetaan mikä on maanpuolustusjärjestöjen merkitys mikä on vapaaehtoisen maanpuolustustyön merkitys tällä hetkellä suomen puolustukselle

meillähän pääsääntöisesti voi sanoa että metsistä on kolmeen eri osa alueeseen tarjota meille mahdollisuuksia

kysyisinkin teiltä arvoisa ministeri mikä on puolustusministerin näkemys vapaaehtoisen maanpuolustuksen tulevaisuudesta suomessa

arvoisa herra puhemies

mutta sitten myös kolmantena on virkistyskäyttö ne jokamiehenoikeudet mistä saamme metsissä nauttia ja tietysti metsästys mikä on äärimmäisen tärkeä luonnon muoto myös ja erittäin tärkeä harrastus meille monille

haluan myös kiittää edustaja paloniemeä tästä keskustelualoitteesta

meistähän ei kukaan omalle lapselle pahaa halua se on tärkeintä maailmassa mitä voi olla ja haluamme ilman muuta kaikkea hyvää tässä asiassa

sen vuoksi haluamme myös jatkossa tehdä niin että arvonlisäveroa kevennettäisiin nimenomaan elintarvikkeiden osalta

kaikki ei aina mene hyvin perheissä ja avioerotapauksia voi tulla ja näissä tapauksissa on tärkeää huolehtia siitä että lapsella on mahdollisuus sekä isään että äitiin olla yhteydessä

kun on lasten huoltajuuskiistoja ratkaistu niin isät ovat monessa tapauksessa kokeneet jääneensä heikommalle tässä

kyllähän tätä ihmetellä pitää

voi olla niin että parin viikon välein pystyy pientä lastaan tapaamaan

kyllähän tässä myös sylttytehdas kieltämättä hieman tuoksuu eli metsäteollisuus on vahvana vaikuttajana niin sanottuna lobbarina kyllä tämän asian takana ollut

sen vuoksi tämä sovittelu mihin edustaja tuppurainenkin viittasi olisi erittäin tärkeä nimenomaan lapsen edun kannalta ja kysyisinkin ministereiltä mitä keinoja näiden huoltajuuskiistojen ratkaisemiseen olisi nimenomaan siltä kannalta että lapsen etu tulisi huomioitua ja se tapaamisoikeus molempiin vanhempiin

tämähän tulisi keskittämään metsän ostoa metsänomistajilta mikäli energiapuun ostajia tästä lähtisi pois

se tulisi alentamaan metsänomistajille metsän puusta saatavaa hintaa ja se on tietysti metsänomistajien kannalta huono asia ja sen vuoksi pitää kyllä tätä ihmetellä myös

sen lisäksi energiantuotannosta se olisi pois ja uhkaisi koko meidän kotimaista energiantuotantoa ei yksinomaan pohjanmaan alueella mutta myös muualla

tämä apu kotiin pitää saada entistä paremmaksi ja varhaisessa vaiheessa avun antaminen nimenomaan perheelle niihin arjen askareisiin siihen arjen pyörittämiseen opastus

tällä pystyttäisiin paljon ehkäisemään näitä myöhempiä tapauksia lastensuojelutapauksia myös näin uskoisin

arvoisa herra puhemies

tässä tekemässäni lakialoitteessa esitetään että varusmiesten päivärahoista säädetään lailla ja että päiväraha sidotaan indeksiin

tämän lisäksi pääesikunnan päällikön päätöksellä päätetään vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan naisen varusrahasta

meidän pitäisi siis päästä tästä pirstoutuneisuudesta pois meidän pitäisi saada enemmän yrittäjyyden muotoon meidän metsänomistajuutta ja meidän pitäisi saada meidän sukupolvenvaihdosjärjestelmä paremmin käyntiin kuin se tällä hetkellä on

maatilojen yhteydessähän metsätilojen sukupolvenvaihdokset käyvät suhteellisen hyvin mutta sitten puhtaiden metsätilojen siirtäminen tulevalle sukupolvelle on se meidän haaste

meidän täytyy pystyä verotuksellisesti vastaamaan siihen että metsäkauppoja ja sukupolvenvaihdoksia pystytään tekemään ja että se jatkaja pystyy sitten harjoittamaan metsätalousyrittäjyyttä päätoimisesti

tästä kyllä ministeri orpohan kertoikin että jo valmisteluja tehdään että on sitten seuraavissa hallitusneuvotteluissa ketä tahansa niin tähän pystyttäisiin vastaamaan

kun tiedämme minkälaisessa taloudellisessa tilanteessa elämme ja miten suurien taloudellisten haasteitten edessä myös puolustusvoimat tällä hetkellä on tulee päivärahan olla vakaa etuus joka ei ole uhassa jäädä salamaleikkauksien jalkoihin

haluan vain loppuun todeta että koko tälle lakiesitykselle kyllä vastustus on ollut niin suurta kun on katsonut salin oikealle laidalle tai vasemmalle laidalle hallituspuolueisiin puhumattakaan meistä oppositiopuolueista

monelle varusmiehelle päiväraha on ainoaa tuloa palvelusaikana ja korvauksen pienuudesta huolimatta sen merkitys on monelle erittäin suuri

vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan naisen varusraha on tärkeä osa tasa arvoisen asepalveluksen suorittamista joten on luonnollista että varusraha määritetään myös samassa lakipykälässä kuin varusmiehen päiväraha

te arvoisa hallitus olette viemässä nyt luopumistukijärjestelmän siihen suuntaan että vuokrausoikeus vanhoilta viljelijöiltä poistuu kokonaan

arvoisa puhemies

nuoret viljelijät tilat ovat investoineet paljon ja kerta kaikkiaan pellon ostoon ei kaikilla tiloilla tällä hetkellä ole varaa

kysyisinkin teiltä ministeri koskinen onko tässä nyt mitään järkeä että ylivelkaantuneet tilat velkaantuvat vielä lisää ja hallitus vaan lisää näitä toimenpiteitä mitkä lisäävät tätä velkaantuneisuutta

varusmiespalveluksessa ja reservin kertausharjoituksessa olevalla on oikeus saada päiväraha kultakin palvelusajaksi laskettavalta päivältä

no vasemmistoliittolaisia ei etelä pohjanmaalla kovin paljon ole mutta ei sielläkään niissä vähissä kovin suurta kannatusta ole ollut

minä luulen että siellä päin tajuavat myös ne kokoomuslaiset demari vasemmistoliittolaisvaltuutetut sen mitä tapahtuu jos kuntaliitos tehdään

se suurin ongelma siinä on se että ne palvelut tuppaavat karkaamaan sinne kuntaliitoksen keskuspaikkakuntaan ja ne palvelut ovat sen jälkeen heikompia siellä reuna alueilla mistä jo aiemmassa puheenvuorossa puhuin

pohjoismaissa missä me nyt suomena esimerkiksi olemme joutuneet olemaan tanskan ja ruotsin varjossa hieman ehkä armoilla siinä kuinka heillä omat käytännöt toimivat se on tuonut meille tai ei ole tuonut turvapaikanhakijoita tarvitaan aivan ehdottomasti keskusteluita ja kannustan kyllä pohjoismaiden neuvoston valtuuskuntaa ja edustaja eerolaa tarttumaan tähän edustaja kanervan esitykseen ja viemään sitä voimakkaasti eteenpäin

kannatan edustaja torniaisen esittämiä lakiehdotusten hylkäyksiä sekä kannatan myös edustaja torniaisen tekemää esitystä lausumaehdotuksesta